se on kiistaton kyky

äänestyksessä on annettu yhdeksänkymmentäseitsemän ja

eduskunnalle ovat saapuneet tiedustelijaetussa luettelossa mainitut vastaukset kirjallisen

ensin äänestetään markku rossin ehdotuksesta maria lohelan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta valiokunnan ehdotusta was ars järistys hyväksyttäneen hyväksy

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää tähän teemaan liittyviä lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

leikkaukset kohdistuvat kipeimmin

ensin äänestetään seppo kääriäisen ehdotuksesta jussi niinistön ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

ja ensimmäiseksi

hallitusohjelmassa hallitus väittää tavoitteekseen luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö ja turvata vanhemmille aineelliset ja henkiset mahdollisuudet synnyttää ja kasvata

kunnat ovat hyvinvointiyhteiskuntamme kansakuntamme

eduskunnan seuraavat pääsystä tiistaina kahdeskymmenesviides päivä helmikuuta kaksituhattaneljätoista kello neljätoista

joo teen viime vuoden kaksituhattakymmenen jälkeen on hivuttamalla pystytty luomaan sellainen julkinen mielikuva että meillä olisi laillinen lakko ja velvollisuus osallistua keitellään pankkipelureiden holtittoman

eurooppa ja ulkomaankauppaministeri alexander stubbin esittelypuheenvuoron jälkeen käyttää puheenvuoron pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan puheenjohtaja simo rundgren

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

äänestyksessä on annettu satakahdeksantoista ja häntä kaksikymmentä kolme ihan tyyni ja kolmekymmentäyksi poissa

syiksi

myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä

ensin äänestetään ismo soukolan ehdotuksesta timo kallin ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan

jos hallitus haluaa korostaa kunnallista demokratiaa muutakin kuin vain juhlapuheissa sen tulee tuoda julki esityksensä sosiaali ja terveydenhuollon rakennelaiksi hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkua eikä vasta vuoden lopussa tai ensi vuonna kuten on annettu

tämä sisällöstä

äänestyksessä on annettu satakaksikymmentäkuusi ja häntä kolmekymmentäviisi eliaan ja nolla poissa kolmekymmentäkahdeksan eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaisena että jussi halla aho on jussi niinistön kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

aika on suomessa poliisien määrä suhteessa väkilukuun on maailman

mustajärvi jaa a tiilikainen ei ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

sivistysvaliokunta tulee jo seppo kääriäinen raija vahasalo inkeri kerola ja terveysvaliokuntapuheenjohtajaksi juha rehula anneli kiljunen mauri pekkarinen marjo matikainen kallström päivi lipponen oras tynkkynen ja tasa arvovaliokuntapuheenjohtajaksi tarja filatov anne mari virolainen martti korhonen rakel hiltunen

äänestyksessä on annettu sataneljäkymmentäkaksi ja äänteet kolmekymmentäviisi teijaa ja pyyhkijää nolla poissa kaksikymmentäkaksis todetaan että tässä äänestyksessä edusti amattilan edustus on tullut

samanaikaisesti yksityinen turvallisuusala kasvaa voimakkaasti

ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole

edu

kotikunnalla

on päättynyt

arvoisat edustajat pyydän teitä rauhoittumaan paikoillenne tai etsiytymään pois istuntosalista niin että edustaja zyskowicz pääsee jatkamaan

nähtäväksi kuntauudistukseksi on alunperinkin ollut vää keskusjohtoisesti ohjatulla kansalaisten tarpeet ja alueelliset erot kun mahtavalla asumiseen palvelujen ja päätöksenteon keskittämisellä ei kuntalaisten palveluja ja kuntien kuntien taloutta voi

rauno holtittoman rahan käyttöön

eduskunta hyväksyy lakiehdotus on sisällä mietinnön mukaan se että lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on

sihteeri luki

ja me jotka kannattavat edustajat tallin ehdotusta äänestävän ja jane jotka ovat edustajan soukolan ehdotuksen kannalla hän ystävä piri kyllä vaistoamme

kataisen hallituksen käsi lippaan

mutta käytännössä hallitus tekee kerta toisensa jälkeen

yleensähän kunnissa juuri kunnanvaltuustossa valtuustot ovat niitä tahoja jotka antavat valtioneuvostolle vastauksen tällaisissa

ville vähämäki on maria lohelan kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

teet vakavin asia ja toivon sitä edusti asuu paisuvat mutta kyse on tähän tilaisuuteen sen ansaitsemalla arvonan edustajan sokol

suomalaisten veronmaksajien rahoilla ja suomen valtion antamilla

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

pieni hetki

toimitusjohtaja jussi järventaus varajäsenenään ohjelmistoalueen johtaja olli pekka heinonen suurlähettiläs päivi luostarinen varajäsenenään johtaja teija tiilikainen apulaiskaupunginjohtaja tuula haatainen varajäsenenään hallintopäällikkö oikeustieteen tohtori kaijus ervasti oikeustieteen lisensiaatti varatuomari lasse lehtinen varajäsenenään varatuomari ari korhonen ja varatuomari kansanedustaja esko kiviranta varajäsenenään oikeustieteen kandidaatti

tämän jälkeen asetetaan vastakkain valiokunnan ehdotus jääski voittanut edusti amattilan ehdotus eu valiokunnan ehdotus ja edusti amattilan ehdotusta ei kyllä vastaamaan ja

samalla tavalla yritetään nyt kypros paketin muodolla luoda mielikuvaa että nyt jos on saatu edes pieni sijoittajavastuu medea ehdottomasti lähdettävä pelastamaan veroparatiisien

jotta kuntalaiset voivat valita oikeat henkilöt päättämään tulevaisuudestaan tulee illalla tiedossa ehdokkaiden mielipide hallituksen

perustuslakivaliokunnan lakivaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan puolustusvaliokunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valtioneuvosto nauttii eduskunnan

l alistetaan valiokunnan ehdotuksestaan pääskysen äänestyksen voittanutta edustajalohelan ehdotusta vastaan

pitää

se on alusta asti ollut universaali etuus jolla halutaan tasata lasten huollosta perheille koituvia kustannuksia ja viestittää että yhteiskunta kannustaa lasten

ulla uudistuksen valinneeksi alistettu sosiaali ja terveydenhuollon

nyt samaan kysymykseen kyllä liittyvät aika kaukana toisistaan olevat aihepiirit

en silti

pöydälle panoa varten käsitellään päivystys viidesosa poimi selostajana tätä mietitä pannaan pöydälle kymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista pidettävän pääsystä muistelee hyväksytään samoin menetellään päivi ristuksen kuudennen

sotaa kolme ja

linja neljäa poissa kymmenen eduskuntaan pääse äänestys kahdesta se ilmoitan että pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja on äänestänyt

äänestyksessä on ja on jo annettu sataseitsemäntoista kappaletta eli kolmekymmentäkuusi y hvi

lapsilisiä on leikattu ainoastaan kerran aikaisemmin

näin ei todellakaan kuulu olla meille suomalaisille on kautta aikojen ollut se vakaumus että rahan kanssa on oltava tarkka ja rahan käyttöön liittyviä lakeja noudatettava erityisen huolellisesti

ja valiokunta kokoontuu välittömästi tämän täysistunnon päätyttyä valiokunnan huoneeseen järjestäytymistä varten

sosiaali ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamista ollaan pikkuhiljaa vasta

lipposen hallituksen toimesta yhdeksänkymmentä luvulla oman

kun otetaan huomioon hallituksen eduskunnallekin tiedottoman tiukka aikataulu uudistuksessa on opposition oikeus ja velvollisuus nyt perätään hallitukselta selkeää

varakkaat yksityistaloudet suojautuvat rikollisuuden tai monikansallisten turvallisuuden yli yritysten tuottavilla häiritä

miesten i

päätös leikata lapsilisiä on nyt hallitukselta selkeä arvovalinta joka kasvattaa inhimillistä hätää etenkin perheissä joiden talous on tiukalla työttömyyden sairauden tai muiden ongelmia

myöskään uudistuksen taloudellisia vaikutuksia ei

poissa neljäkymmentäneljä edustajaa kallen ehdotus on tässä äänestyksessä

ensin äänestetään jyrki yrttiahon ehdotuksesta sirkka liisa anttilan ehdotusta vastaan sen jälkeen voittaneesta timo soinin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

äänestyksessä annettu satayhdeksän ja ääntä kolmekymmentäseitsemän eija antaa tyyli ja kolmekymmentäyksi poissa kaksikymmentäkaksi

hallitus on ylittänyt joka vuosi

joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta äänestää jaa jos ei voittaa on markus mustajärven ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle

eduskunnan seuraava täys on tiistaina kymmenens kolmatta kaksitoista viisitoista to klo kymmenen

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

jos sitä ei ennen kunnallisvaaleja saada on se merkki siitä että hallitus tietoisesti piilotteleesitystään ja jos näin on voivat kuntalaiset vetää siitä omat

päivi järistyksen toisena asiana on kansainvälisten suhteiden ja euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallitukseen seija turtiainen

tämä eduskunta pysyy ensimmäistä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvien ensimmäisen ja kahdennentoista lakiehdotuksen sikalakialoitteisiin sisältyviä lakiehdotus

päällystetään valiokunnan ehdotuksesta edustaja galileastisen äänestyksen voittanutta edustaneet ehdotusta vastaan

yleistä järjestystä turvallista huolehtiminen kuuluu valtion

vaikka se on leikannut

pyydän äänestämään jahtaa

lapsilisien leikkauspäätös tuntuu erityisen vastuuttomalta kun tiedetään että lapsiperheiden köyhyys on kasvanut huolestuttavasti yhdeksänkymmentä luvun

minä pyytäisin todella että keskityttäisiin kuulemaan ministerin esittelypuheenvuoroa ja myöskin ehkä kuuntelemaan sitä

miksi ihmeessä euromaat menivät pelastamaan toisia euromaita kun se on omien sopimustemme vastaista niin sisällämme tällaisessa mukana joka kerran näytelmässä on sama juonikuvio yönäytös viime tipassa pakko on tässä ja yks muuten maa kaatuu talous kaatuu tai vientiin menee tunnissa

rahoitukseen tarkoitettuja kuntien valtionosuuksia yli kaksi kertaa enemmän kuin hallitusohjelmaan

valiokunnan ehdotus ja edustaja kallin ehdotus ei yllä vastaamaan ja

hallituksen kesäkuussa antaman tiedonannon mukaan tämän vuoden loppuun mennessä esiteltävä ehdotus asian etenevän avulla rakennelaiksi lähtee siitä että se tukee hallituksen

lakiehdotusten toinen käsittely on äänestänyt

olisi kohteliasta ja hyvien tapojen mukaista että kun täällä puhutaan tärkeästä asiasta joko kuunneltaisiin tai siirryttäisiin pitämään kokousta tämän salin ulkopuolelle

valtionosuusuudistuksessa muutamia poikkeuksia lukuunottamatta

valiokunnan ehdotus ja edustaja lintilä ei pyydä

joskus

asiaa

rahoitusta kasvatetaan köyhimpien ja harvana se asuttujen kuntien ja kokonaisten alueiden

tutkinnasta rikosten

meillä on vieraita voitteko hetkeksi keskeyttää niin tervehdimme heitä

mutta vähäisyys tuntuu ei ole

arvoisat kansanedustajat ilmoitan että romanian parlamentin puhemies valeriu stefan zgonea seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa

minusta ei ole arvokasta kun kansanedustaja puhuu että siellä on päättynyt

lapsiperheissä punainen ole tarvetta keskituloisillakin perheillä kulutukseen menevät helposti kaikki

vahvistuksia ja äänestyksissä ja anja yhdeksänkymmentäyksi

seitsemänkymmentäkolme ei haanpää pyyn ja nolla poissa kymmenen

stu vaunut talousvaikeuksissa olevien maiden ongelmien hoitoa ja lainoitus on jo pitkään ollut kansainvälisen valuuttarahaston kiianmaa on saanut

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat edustajat

leikkaukset yhdistettynä valtionosuusuudistuksessa menettävien kuntien menetyksiin ajaa monet kunnat tilanteeseen että on syytä epäillä hallituksen rikkovan kuntien rahaa

hei kuusikymmentäneljä pyhän ja nolla a poissa neljäkymmentäneljä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ja hän jäi sataneljä eli ääniä seitsemänkymmentäkolme tyhjää nolla poissa kaksikymmentäkaksi näin ollen valiokunnan ehdotus on päätettävä lausumaehdotuksesta